ymmärrän hyvin miksi ministeri ei halua vastata lääkäreiden kielitaitovaatimuksiin

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

valtiontalouden kehykset ovat valitettavasti kylmää kyytiä lapsiperheille ja ylipäätään huonommassa taloudellisessa asemassa oleville ihmisille

onko kenties hallituspuolueilla se tarkoitus että syytetäänpä oppositiota nyt että kansa ei huomaisi sitä että rakennepaketti on yhtä kuin leikkauspaketti ja että sote uudistus valitettavasti meni täysin mönkään

meillä on kova yksilön suoja kotirauhan suoja puhelinsalaisuus ja joissakin kohdin se saattaa kääntyä hieman vastaan

arvoisa puhemies

täytyy todellakin sanoa että nyt tartuttiin sellaiseen asiaan ja uskallettiin sanoa se täällä ääneen mikä on erittäin tärkeä ja pitää uskaltaa ottaa esille elikkä siihen millä tavalla kristittyjä vainotaan tänä päivänä

sitä meistä ei kukaan halua mutta toimintaedellytykset täytyy silti taata poliisille kaikissa tilanteissa ja varsinkin tässä maailman ajassa missä me nyt elämme kun me emme voi tietää mitä tapahtuu milloin tapahtuu ja se

ja tämä sen takia että lapsilisä syö viimekätisimmän sosiaaliturvan eli toimeentulotuen

meidän on syytä aukaista silmät ja katsoa mitä tässä maassa tapahtuu ja mitä tapahtuu niidenkin ihmisten toimesta jotka tällä hetkellä tähän maahan tulevat ja mitä sillä suunnalla tapahtuu

muun muassa pääministeri katainen sanoi lapsilisäkeskustelussa aikaisemmin tässä keväällä että muun muassa hänen perheensä ei oikeasti lapsilisiä tarvitsisi

suomalaisten olisi varmasti helpompi auttaa sellaisia ihmisiä kun tuolla maailmalla on niin paljon ihmisiä joita pitää auttaa joilla jotkin asiat ovat samanlaisen ajatusmaailman takana joilla kulttuuri on jossakin asiassa samanlainen

arvoisa puhemies oli pyytämässä tuho missä tapahtuu

miten tässä toimi se vanhuspalvelulaki

silloin henkilölle itselleen jää itse valittavaksi se mitä hän ostaa ja mitä ei osta

ministeri urpilaiselta unohtui tästä asiasta että kaikkien on kuitenkin ostettava ruokaa ja silloin jos on valittava jos ei ole rahaa ostetaan makaronia ja tonnikalaa

arvoisa puhemies

missä ne ovat

vai oliko se vain keino jolla saatiin ikään kuin höynäytettyä köyhää kansaa saatiin sopimus aikaiseksi kun luvattiin asioita joita ei edes aiottu pitää

kuitenkaan kolmea koulutuspäivää työtä tekevälle kansalle ei ole tullut

varuskuntasoittokuntien sotilassoittokuntien alasajo tuo pienille paikkakunnille myös aikamoisen kulttuurillisen aukon koska sieltä tulee puuttumaan ammattiorkesteri kokonaan

arvoisa puhemies

hieman lainaten entistä kollegaani jonka kanssa äsken keskustelin voisin sanoa että jokainen teistä voisi laskea ihan omalta kohdaltaan nykyisellä palkallaan kuinka monta tuhatta vuotta pitäisi tehdä töitä jotta tienaisi yhden

arvoisa puhemies

jos taas on ollut liian ahkera ja viimeiseksi kuukaudeksi jolloin valmistuu jää vain kaksi opintopistettä saatavaksi tai vaikkapa kolme tai neljä menettää siltä kuukaudelta nuo opintososiaaliset edut kokonaan

voin kertoa että tänä vuonna syyskuun alkuun menneessä voudilla oli yhtä monta perintäasiaa kuin koko viime vuonna yhteensä

kyllä sieltä löytyy rahaa siihen että me saamme meidän opiskelijamme opiskelemaan ja saamme heidät puhtaalta pöydältä aloittamaan elämänsä sen jälkeen kun aloittavat ettei heidän tarvitse lähteä siitä pisteestä mistä me monet olemme lähteneet eli siitä että ensin on opintolainaa sitten joutuu ottamaan sitä asuntolainaa ja sitten käydään töissä ja rahat on tiukalla ja jos jääkaappi menee rikki niin lapsille ei saada sitten tuoretta maitoa kun ei ole rahaa ostaa uutta jääkaappia

arvoisa puhemies

eivät ne osakuntavaltuustotkaan ilmaiseksi toimi sinne tarvitaan myöskin rahaa

tarvitaan kirkkaita silmiä katsomaan sitä voidaanko rakenteita uudistaa jotenkin muuten ja jos voidaan voidaanko saada jonkinlainen muunlainen rakenneuudistus aikaiseksi kuin sellainen missä rakennetaan hallintohimmeleitä taikka joka tarkoittaa sitä että kunnalliset palvelut yksityistetään

mutta mikä on se systeemi millä saadaan yksityistetty palvelu halvemmaksi kuin kunnallinen palvelu

näinhän tämä on

saksalainen der spiegel kirjoittaa viikonvaihteessa mielenkiintoisia asioita kannattaa lukea muutakin kuin hesaria tai metroa voi oppia uusia asioita ja saa tietää mielenkiintoisia asioita

sen lisäksi haluaisin kyllä se muistuttaa tai voin vakuuttaa edustaja virtaselle että perussuomalaiset eivät ole keskustelleet vakuutusperusteisesta sosiaaliturvasta

vielä yksi asia

me emme tarvitse todellakaan ulkomaista työvoimaa

se asia on niin että kun asioita siirretään brysselin ja strasbourgin päätäntävaltaan niin ei ole kovin kaukana se aika milloin siellä ovat ne veroasiatkin

me tarvitsemme tiukat säännöt siitä että jokaiselle ihmiselle joka tekee työtä on siitä työstä maksettava sellaista palkkaa millä hän elää ja elättää perheensä

kuka silloin välittää unionin reunamailla olevasta suomesta pienestä kansasta joka omaa etuaan näkemättä lähti taistelemaan kuin don quijote ja sancho panza kirkasotsaisesti tuulimyllyjä vastaan vaikka taistelussa ei ollut mitään mahdollisuutta voittaa

oletteko valmis siirtämään säästönne kreikkaan espanjaan portugaliin irlantiin italiaan ja tulevaisuudessa myös kyprokselle sekin nimittäin tulee vielä käsi ojossa anomaan säästöjänne

hyvää ei ole saatu aikaan ei siitäkään huolimatta että hallituksen taholta irlantia on pidetty esimerkkinä ja on kerrottu että irlanti selvisi siellä menee nyt hyvin

kuulostaako irlannin tilanne hyvältä

heillä ei ole mitään hätää

se ei tarkoita sitä että siellä olisi juuri sesonki mennyt ja nyt myytäisiin jääneitä aletavaroita vaan se kertoo siitä että siellä joudutaan myymään ihan millä hinnalla tahansa kunhan saataisiin tavara menemään

paljon tyhjiä kauppoja paljon kauppoja joissa ketään ei käy

miten on hallitus haluaisin kysyä mutta hallitus ei ole paikalla onneksi täällä on muutamia hallituspuolueiden edustajia oletteko te varmoja että kreikassa ei käy samalla tavalla kuin irlannissa

minä aprikoin miten te selitätte tämän asian äänestäjillenne kootut selitykset muuten punnitaan sitten siellä syksyn kunnallisvaaleissa

tuon pankin edustalla seisoi viime viikolla kolme aseistettua sotilasta tai poliisia en ole aivan varma koska en pystynyt täysin tunnistamaan sitä bussimme ikkunasta

ottakaa hyvät ihmiset jo järki käteen

sille työlle on syytä nyt antaa arvo ja jakaa euromiljardeja kotimaahan kotimaisen pk teollisuuden kasvattamiseksi työpaikkojen turvaamiseksi työttömyyden poistamiseksi ja lapsiköyhyyden kitkemiseksi suomesta

nyt meillä olisi siihen mahdollisuus vain poliittinen tahto puuttuu

halpuutettua ruokaa on saatavissa kaikista kaupoista

syyllisiä tähän mavin toimintaan saattaa olla hankala hakea mutta olen sitä mieltä että se pitää selvittää koska ei suomalaista maajussia näin saa kohdella ei edes mavin taholta eikä virkamiesten taholta

on muistettava että vaikka rahat nyt tulevat tileille niin ne eivät ole enää sen arvoisia kuin olisivat olleet aikaisemmin

tässä välissä tuottajille on tullut karhulaskuja on tullut lisää maksettavaa on tullut lisää korkoa

arvoisa puhemies

senpä takia olenkin miettinyt että jos käy näin että jo myönnettyjä tukia ei pystytä maksamaan sen takia että virkamiehet eivät osaa tehdä tehtäviään silloin täytyy valtion tulla apuun

valtio olisi tässäkin tilanteessa voinut tehdä sen että olisi lainannut maanviljelijöille ja muille tuottajille sen rahan mikä heille avustuksena olisi ollut tulossa korotta koska valtiohan olisi saanut sen rahan takaisin koska se on varmaa tuloa koska se on jo myönnetty ja tulee jossakin vaiheessa

perustoimeentulotuella elävät eivät saa satasesta mitään

miksi saisivatkaan sehän olisi vain byrokratian pyörittämistä koska jos annettaisiin se ensin niin se otettaisiin kuitenkin viimekätisestä tuesta pois